niihin sisältyy nimenomaan niitä eri painotuksia verotukseen ja leikkauksiin ja niistä voisimme varmasti keskustella jossain vaiheessa

jos mietin vaikka omaa lapsuuttani niin olen maatilalla elänyt milteipä täydellisessä kiertotaloudessa eikä siihen ole tarvinnut silloin mitään lakeja

mutta nyt haluan lausua kiitokset valtiovarainministeri rinteelle budjetin esittelystä ja kiitos että olette ollut täällä salissa keskustelemassa kanssamme ja kuuntelemassa opposition vaihtoehtoja

jollakin lailla voisi sanoa tässä että laki on jopa järjen vastakohta tietyissä asioissa mutta niin kuin sanoin tämä direktiivin implementointi pitäisi ehdottomasti tarkistaa uudelleen ja nimenomaan lähteä miettimään sitä onko meillä suhteellisen suojelun taso niin korkea että on ihan pakko lähteä miettimään että sitä puretaan jossakin vaiheessa

ammattikorkeakouluihin kohdistuvia leikkauksia on perusteltu sillä että siellä on joukko opintonsa keskeyttäviä mutta voi aivan tilastojen perusteella varmasti sanoa että heitä on vähemmän kuin toisen asteen koulutuksessa

tässä on kyseessä lakiesitys kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

kuten täällä on moneen kertaan todettu tänäänkin olemme yhtä mieltä siitä että meillä on työnantajapula ja meillä on julkisella sektorilla kohta palkanmaksajapula

tässä niin sanotussa henkilökorttilaissa esitetään lukuisia sisällöllisiä muutoksia ja tässä on kirjattu yksityiskohtaisia menettelyjä koskevia säännöksiä koska kysymyksessä on henkilöllisyyttä ja matkustusoikeutta osoittava asiakirja

hallintovaliokunta on tästä antanut mietinnön ja sivistysvaliokunta ja sosiaali ja terveysvaliokunta yksimieliset lausunnot

lisäksi toisen asteen koulutuksen keskeyttävistä on paljon suurempi riski tulla syrjäytyvien ryhmä mikäli he eivät saa tätä ensimmäistäkään tutkintoa suoritettua

jos pyrittäisiin pitämään ne kuitenkin tämmöisessä kestävässä metsätalouskäytössä niin metsäthän muodostaisivat hiilinieluja ja ne olisivat miellyttäviä paikkoja myöskin niille ekosysteemipalveluille

samaa mieltä olen myös siitä mitä sanoitte että kun me määrittelemme nyt rajoja määrittelemme maksimin niin tuleeko siitä sitten se minimi

jo ammattikorkeakoululainsäädäntö velvoittaa ja sallii ammattikorkeakoulut tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa ja ne ovat tuiki tarpeellisia maakuntien vetureita siis aivan kansantalouden kannalta

tavoitteena on saada henkilökorttilaki ja henkilökorttimenettely vastaamaan sähköisten palveluiden osalta tapahtuvaa yhteiskunnallista kehitystä eli mahdollistetaan henkilökorttihakemuksen sähköinen vireillepano ja myöskin tietyssä tilanteessa henkilökortin hakeminen sähköisesti ilman henkilökohtaista asiointia viranomaisessa kuten passimenettelyssä tällä hetkellä

edelleenkin kannatan edustaja mölsän tekemää esitystä

kun työmarkkinat joustavat sangen vähän valuutta käytännössä on joustamaton niin silloin tarjotaan vaihtoehdoksi palkkojen ja työehtojen heikentämistä ja tämä ei minusta ole hyvä vaihtoehto

mutta haluaisin nyt kysyä kun olette paikalla tästä lastensuojelun tilanteesta ja siellä käytettävistä rajoituskeinoista

juuri maakunnallinen asiantuntijuus on ammattikorkeakouluverkoston vahvuus

toivon että tässä pyritään tutkintotavoitteiseen koulutukseen koska se takaa ammattitaitoista työvoimaa nopeasti muuttuville työmarkkinoille mutta myös turvaa opiskelijalle jatko opintomahdollisuuden yliopistoa myöten

arvoisa herra puhemies

mitä ne ovat

ja se mikä minulle on ollut hivenen yllättävääkin on että palaute on tullut muistisairaitten miesten kohtaamisesta miesten jotka voivat olla siis hyvin suurikokoisia ja vielä voimiltaankin väkeviä siinä vaiheessa kun muisti on mennyt

valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena että henkilökortti ja passimenettelyt ovat myös sähköisen asioinnin ja tämän korttien toimituksen osalta mahdollisimman samankaltaisia ja tästä passin sähköisestä hakemisesta sähköisestä asioinnista on saatu hyviä kokemuksia

en usko esimerkiksi että pitkäkuituisen sellun aika on ohi

mutta kiitoksia siitä

tehtäviä on kymmenen ministeriön toimialalta ja näin ollen kun lainsäädäntö on tämän jälkeenkin lisännyt kuntien tehtäviä on päädytty tähän kokeilulakiin

onko meillä hoitajilla sitten kykyä kohdata tässä voi sanoa suoraan kuolemaan johtavassa sairaudessa kyllähän siis se kun muistisairausdiagnoosin saa in kuoleman kuoleman sijalta tommille kuolemaan johtaa tällaisia miespotilaita oikein

ymmärtääkseni varmaankin olette valmis tätä myöskin edistämään ja sitä kautta vaikka niitä muutamia työpaikkoja lisäämään kotimaisessa energiantuotannossa

meneillään olevasta kalastuslain uudistuksesta on lupa odottaa kalastusmatkailuun vauhtia vaikka sangen byrokraattiselta tuo uudistus minusta vaikuttaa

lailla kevennettäisiin poliisin lupahallintoa parannetaan asiapalvelua ja valiokunta pitää esitettyjä muutoksia johdonmukaisena jatkeena passimenettelyssä omaksutulle menettelyn keventämiselle

lisääntyneet velvoitteet ja tehtävät ovat lisänneet kuntien kustannuksia ja kunnat ovat olleet tietysti tähän kehitykseen tyytymättömiä ja tietysti nämä budjettileikkaukset ovat olleet myös osanaan tässä

viittasitte että puutuoteala on nousussa ja puurakentamiselle kotimaassakin voisi ilmeisesti olla tilausta ja markkinoita mutta onko meillä joitain kotikutoisia puurakentamisen esteitä

minusta tähän byrokratian purkuun sääntelyn purkuun on kyllä kaikkien suhtauduttava vakavuudella myöskin minun mielestä elinkeinoelämän keskusliiton eikä vain sitten huudella että byrokratia on purettava

mutta todellakin uskon myös niin että kun tämä kirjaamisvelvoite tulee tarkemmaksi niin nimenomaan nythän saadaan sitä kaivattua tietoa sitten jota voidaan analysoida

kun budjettikirjassakin todetaan että rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät niin liittyen tähän

valiokunta on ollut lakiesityksen tapaan yksimielinen siitä että kuntalaisille tulee turvata tulevaisuudessakin laadukkaat ja yhdenvertaiset hyvinvointipalvelut ja nimenomaan asiakaslähtöisesti ja tämä asiakaslähtöisyys korostuu myös tässä lakiesityksessä

itselläni on ollut ilo olla mukana projektissa jossa rahallisella tuella urheiluseurat saivat työllistää nuoria kesätöihin

tämä tapahtuu sillä tavalla että jos hakijalle on henkilökorttihakemusta edeltävän kuuden vuoden kuluessa myönnetty passi tai henkilökortti ja hän on tuolloin asioinut henkilökohtaisesti niin hänelle voidaan esityksen mukaan myöntää henkilökortti kevennetyssä menettelyssä ilman hakijan asiointia viranomaisessa

ja tietysti kun on suuresta laajasta lakiesityksestä kysymys seuranta on sitten mukana

meillä on sama eu sama rajajoki sama itämeri mutta ruotsissa vain on sitä sääntelyä vähemmän ja sitten tämä kalankasvatus on siirtynyt sinne ruotsin puolelle

totta kai siellä myös tuotetaan kansanterveyttä mutta suurin osa terveydestä tulee koulutuksessa liikkumisessa ja muissa tällaisissa asioissa

mutta me olemme työpaikkoja vain siirtäneet sinne missä on ketterämpi sääntely sidosryhmät huomioivampi sääntely ja osallistuvampi sääntelyn rakentaminen

mutta hyvinvoinnin integroidun toimintamallin edistämisestä muutama sana

uskon että ne hoitavat taloutensa läpinäkyvästi ja rehellisesti

kevennetyn menettelyn käytön edellytyksenä on vahva sähköinen tunnistautuminen

välineitä ovat pankkien tarjoamat verkkopankkitunnukset väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne ja teleyritysten mobiilivarmenteet jotka ovat laajasti hyväksyttyjä erilaisissa viranomaispalveluissa

tähän tietysti liittyy myös se että tietojenkäsittelyssä nyt siirretään arkaluontoisia tietoja eri viranomaisten kesken ja tässä täytyy olla täysi luottamus eikä niitä tietoja saa luovuttaa vastoin asiakkaan kieltoa ja tietosuojasääntelyä valiokunta ehdottaakin vielä yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkennettavaksi asiantuntijakuulemisten perusteella

edellisen hallituksen paras hanke kainuun hallintokokeilu josta oli hyviä esimerkkejä tämän hallituksen kuntarakennelaki sote uudistuksesta puhumattakaan

kuitenkin asiantuntijakuulemisissa on noussut esille että kaikilla henkilökortin hakijoilla ei ole mahdollisuutta tai osaamista asioida sähköisesti ja tämän vuoksi on tärkeää edelleen henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus

tänään on eva julkaissut esityksensä väliportaan hallinnosta jota monessa muussa euroopan maassa on mutta ei suomessa ja he puhuvat ihan avoimesti tämmöisestä piirikuntamallista jota myöskin taisivat perussuomalaiset jossain vaiheessa esittää

arvoisa puhemies

jatkan tästä edustaja kerolan kysymyksestä elikkä hailuodon kiinteästä yhteydestä ja siitä onko uskominen niitä laskelmia että tämä kiinteä yhteys pidemmän päälle tulee halvemmaksi kuin tämä lossiyhteys

rahoituskriisin ovat pääosin aiheuttaneet eun korruptoituneimmat valtiot muun muassa jättämällä perimättä veroja esimerkiksi arvonlisäveroja vaikka se on eu jäsenmaksun perusta

ympäristövaliokunnan puheenjohtaja totesi että tämä lakiesitys sai perusteellisen käsittelyn ja monessa lausuntovaliokunnassa on käynyt niin myös hallintovaliokunnassa

eli ehkäpä juuri tämmöisellä hallinnon porrastamisella voisikin keventää valtionhallintoa ja leventää kuntien hartioita

se on myös ympäristölle ystävällisempi

edustaja maijala täällä kiinnitti huomiota lupamenettelyn joutuisuuteen ja käsittelyyn kunnissa niin myös hallintovaliokunta ja todellakin siihen miten lupamenettelyt kaikin osin ei pelkästään tietysti tässä turvetuotannossa mistä paljon on puhuttu saataisiin joustavammiksi ja byrokratiaa vähemmäksi

valiokunta pitää tätä ihan myönteisenä kehityksenä mutta tätä kokonaishyötyä voidaan varmaan arvioida vasta kun malli on ollut pitempään käytössä

kun matkailu on vientiala suomelle niin millä tavalla huomioidaan uudet hankkeet esimerkiksi nyt tällainen ihan uusi matkailukohde pohjois pohjanmaalla elikkä geopark statuksen saanut utajärven rokua ja sinne riittävät yhteydet

koulutuspalvelukokeilu tähtää toisen asteen koulutuksen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön ja yhteistyön kehittämiseen oppilaitosverkon hyödyntämiseen siis kuntien rajat ylittäen ja henkilöstöäkin siinä myöskin apuna käyttäen

tänä iltana vielä myöhemmin esitetään valtio osuusprosentin leikkausta

henkilökorttien suoratoimituksesta edellytetään että lakiin otetaan passilakia vastaavia säännöksiä julkiseksi hallintotehtäväksi katsottavan tehtävän siirtämisestä yksityisille palveluntuottajille ja että siitä säädetään laissa täsmällisesti

jotenkin se tuntuu aina toivottomalta kun näitä lakiesityksiä sitten käsitellään kun lopputulos on se että jotenkin sitä byrokratiaa on vain saatu lisää

puhutaan toimeentulotukiasiakkaista velkajärjestelyihin joutuneista leipäjonoista ja tällaiset asiat minusta täytyisi nyt pohtia ja analysoida ihan tarkkaan ottaen

onko tämä noussut teille missään keskusteluissa esille että geopark statuksen saanut rokua on riittävästi saavutettavissa myöskin maailmalle

tästä on sivistysvaliokunta todennut että kunnat voivat siis nykyiselläänkin perustaa yhteisiä hallintoelimiä käyttää yhteistä henkilöä mutta tarkoitus on siis syventää tätä yhteistyötä

no tähän asiaan lausunnon antoi myös maa ja metsätalousvaliokunta jossa jätimme sitten eriävän mielipiteen koskien nimenomaan tätä soiden luokitusta

poliisihallituksen on huolehdittava siitä että koulutukseen ohjeistukseen ja turvallisuusjärjestelyihin panostetaan sekä viranomaisten että yksityisen palveluntuottajan osalta ja näin saadaan yhdenmukaiset käytännöt

tämä on hyvin hankalaa mielestäni vaikka uskon kyllä että ympäristövaliokunta varmasti ihan vilpittömästi on halunnut selkeyttää näitä luontoarvoja koskevia lausumia tai esityksiä mutta kyllä se silti jää hieman hankalaksi ja avoimeksi mitä se luontoarvo sitten on jos tästä käydään oikeuskäsittelyä

poliitikot alkoivat vähätellä ongelmia

jos me vaadimme että omalla maataloudellamme on korkea sääntelyn taso ja sitten ostamme sellaisista maista joiden lainsäädäntö ja sääntely on erilainen niin minusta se on eettisesti epäreilua omia maanviljelijöitämme kohtaan

sitten hakijan tunnistamisesta ja ulkomaalaisen henkilökortista

elikkä valiokunta pitää tärkeänä että uudessa laissa säädetään hakijan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta nykyistä tarkemmin ja sitten ulkomaalaisen henkilökortista todetaan että ulkomaalaisen henkilökorttia koskevien säännösten täsmentäminen nykyisestä on tarpeen koska ulkomaalaisen henkilökortin myöntämisen edellytyksenä on että hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti taikka hakijan oleskeluoikeus on rekisteröity

kuka määrittelee onko se mielipide että tämä on merkittävä luontoarvo

vaikka ne eivät periaatteessa ole sitovia tietyllä tapaa ne voivat olla normiohjausta hyvinkin tiukkaa normiohjausta kuntien suuntaan

no sinne oli määriteltynä sitten että uhanalaisuuksilla voidaan perustella näitä luontoarvoja mutta kriteerinä sekin on aika heppoinen sitten loppujen lopuksi

lainaamme rahaa kiinasta jos saamme ja myös ostamme sieltä tuotteita koska siellä valmistettujen hyödykkeiden hinnat ovat murto osa eurooppalaisista hinnoista

tässä nyt sitten on nimenomaan tarkoitus kehittää tällaiset uudet indikaattorit joilla pyritään mittaamaan aidosti valvonnan asiakaslähtöisyyttä

turvetuotannosta on sitten sanottava kyllä että on se suomalaisen huoltovarmuuden kannalta vain äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa

joudumme keksimään uusia veroja budjettien kattamiseksi

tavoitteena on ollut edistää osaltaan ulkomaalaisten kotoutumista koska henkilökorttia voi käyttää henkilöllisyyden osoittamiseen muun muassa erilaisissa asiointitilanteissa ja suomessa oleskelevien ulkomaalaisten asiointi helpottuu

asumispalvelut koskevat vanhusten vammaisten ja muiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden asumispalveluiden uusia toimintamalleja ja toteutumista ja myöskin siis mielenterveyskuntoutujien

valiokunta on saanut myös selvityksen että vastaavan kaltainen uudistus on toteutettu ruotsissa hiljattain ja valiokunnan tiedon mukaan ei ole havaittu järjestelmän luotettavuutta kyseenalaistavia seikkoja koska kyseessä on edelleen poliisin myöntämä henkilökortti ja hakijan henkilöllisyyttä on selvitetty monin tavoin

kun kreikan hallitsemattomaksi paisunut velkatilanne paljastui pääministeri katainen perusteli suomen osallistumista rahoitukseen sillä että jos kreikka kaatuu suomessa syntyy valtava työttömyys

tässäkin on samalla kunnianhimoinen tavoite asiakaslähtöisyys mutta kuitenkin myös kunnille kustannuspaineita aiheuttavan viranomaisvalvonnan keventäminen

kuntien ja kansaneläkelaitoksen yhteistyössä on pohjana vantaan kaupungin kokeilu joka on ollut jo käytössä

nyt vaaditaan apua mailta joita ensin huijattiin

voimassa olevan lain mukaan ainoastaan poliisilaitos voi vastaanottaa henkilökorttia koskevia hakemuksia mutta tähän esitetään muutos että ulkomailla oleskeleva suomen kansalainen voi hakea jatkossa henkilökorttia suomen suurlähetystöltä lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta tai muulta edustustolta jossa myönnetään passeja ja jossa ulkoasiainministeriö on oikeuttanut myöntämään henkilökortteja